nyt hallitus on antanut näitä askelmerkkejä elikkä minkälaisia toimenpidevaihtoehtoja olisi sitten lähteä eteenpäin asioita muotoilemaan ja pääsemme täällä eduskunnassa lakeja käsittelemään ja yhdessä hyvää työtä tekemään että kunnilla on sitten mahdollisuus ottaa näistä käyttöönsä paras mahdollinen keino

sosialidemokraatit esittivät jo omassa rinnakkaislakialoitteessaan ja viime viikolla myös vastalauseessaan useita muutoksia koskien yliopistolain uudistusta

olisin kuitenkin kysynyt verohallinnon puolesta ministeriltä tässä samassa yhteydessä siitä kun nyt verotoimistoista olemme kuulleet verotoimistojen lakkautusuutisia ja muun muassa jämsästä ollaan viemässä verotoimistoa olisiko tässä nyt ollut hyvä kuitenkin katsoa tämä kuntauudistus ja se minkälaisia vahvoja peruskuntia meillä muodostuu ja millä tavalla ne palvelualueet muotoutuvat olisiko tämä ollut parempi marssijärjestys

ä ja näin ei oh näimme jo kauan sitten ne puutteelliset ja korjausta vaativat kohdat siellä koskien nimenomaan yliopistojen autonomiaa ja säätiöyliopistojen tehtäviä ja tarkempaa säädäntöä tässä laissa

mielestämme sinne jäi edelleen korjattavia asioita mutta emme kuitenkaan ole esittämässä koko lain hylkäämistä vaan lausumia tässä sen sijaan esittelen

myös perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan yliopistoilla on olemassa tehtäviä jotka ovat laadultaan sellaisia että niihin kuuluva päätösvalta ja vastuu perustelevat palvelussuhteen säilyttämistä virkasuhteena ainakin yliopiston johtavan hallinto opetus ja tutkimushenkilökunnan osalta

valiokunnan mukaan yliopistojen erityistehtävään tieteen ja taiteen harjoittamisen sekä niihin perustuvan ylimmän opetuksen antajina liittyy useita yksilön oikeusturvan kannalta merkityksellisiä ratkaisuja kuten esimerkiksi opiskelijavalinnasta päättäminen opintosuoritusten arvostelu tutkintotodistusten antaminen ja kurinpito

käytännössähän nyt hallituksen esityksen mukaan yliopiston henkilöstöllä ei ole virkasuhdetta eikä virkaa mutta on kyllä virkaoikeudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu niissä tilanteissa joissa käytetään julkista valtaa

esityksen mukaan yliopistolain voimaanpanosta annettavaan lakiin otettavin siirtymäsäännöksin ja työnantajan sekä henkilöstöjärjestöjen välisellä sopimuksella määritetään tarkemmin henkilöstön siirtyminen ja palvelussuhteiden ehdot nykyisten virkojen lakatessa

eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnalle esityksen laiksi yliopistojen virkamiehistä jotta yliopistojen palvelussuhteiden ehdoista siltä osin kun palvelussuhteissa on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä säädetään virkasuhteina erillisellä lailla

ministeri myös korosti että yliopiston olomuodosta riippumatta valtio takaa kaikkien yliopistojen perusrahoituksen ja tätä samaa linjaa ovat jatkaneet ministeri virkkunen ja hallituskumppanit

valtion budjettilain ulkopuolelle siirtyessään yliopistot ovat kohdanneet monia uusia menokohteita

kompensaatiota verolisäyksiin on nyt luvattu valtion talousarvion kautta keräämällä puuttuva osa kunnilta yhteisöveron jako osuutta muuttamalla eli lasku tästä langetetaan kuntien maksettavaksi

hallitus ei tähänkään syksyn aikana mitään ratkaisua ole löytänyt vaan synnytettiin kahta seuraavaa vuotta koskeva poikkeuslaki jossa työnantajamaksuja väliaikaisesti pienennetään

toinen asia johon talousarvion yhteydessä on hyvä puuttua on jo täälläkin tänään mainittu perusopetuslain muutos joka puhututtaa kovasti

puhutaan tehostetun tuen antamisesta erityisopetuksen sijaan ja varhaisesta puuttumisesta

nyt tässä asetetaan tämän asian kannalta kyllä kunnat erittäin ikävään tilanteeseen koska on toimittava ja tehtävä näitä muutoksia periaatteessa ilman mitään kustannuksia ja miten se nyt sitten onnistuu sitä voimme jokainen itse tykönämme miettiä

tässä edustaja autto otti esille tuon että jokaisessa maakunnassa täytyy olla korkeakoulu ja sehän on hyvinkin hallitusohjelmaan viitattu kirjaus joka sinne hallitusneuvotteluissa kirjattiin

tämä uudistus on tosiaan kaksivaiheinen ja nyt on hyvin tärkeää että me viemme nämä vaiheet tässä järjestyksessä läpi ja loppuun ja toteutamme kunnolla tietenkin jokaisen vaiheen

sivistysvaliokuntahan on tässä kantanut huolta juuri siitä että opiskelijoiden oikeusturva toteutuu ja sitten myös kaikki opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa

sekä ne jotka saavat ehkä sen sivuväylän niin sanotusti nämä ylioppilaat että myös sitten ne joilla on jo tutkintoja ja jotka hakevat sitten toista tutkintoa edelleen opiskelemaan ettei sitten kenelläkään ole niin kuin siinä mielessä erilainen tilanne

nyt tietenkin on tärkeää että yliopistot huolehtivat tämän asian omissa laitoksissaan ja saavat kaikki nämä väylät kuntoon

nyt kun tämä kokeilu on käynnissä tai on päättymässä näissä kahdessa yksikössä ja on todettu että se on hyvin sujunut saimaa ja seinäjoki muistaakseni niin tietysti on tärkeää että me poimimme ne tulokset näistä kokeiluista ja sitten katsomme jatkossa miten tämä asia hoidetaan kuntoon että he ovat myös terveydenhuollon osalta yhdenvertaisia

esityksessä määrätään näyttötutkintojen järjestäjän tehtävistä ja edellytyksistä ja muun muassa työelämän läheisyyttä syvennetään säätämällä arvioinnista ja arvioijista tarkemmin

toinen asia josta haluaisin kyllä kovasti kuulla on tämä tuntijakouudistus joka on nyt ihmeen hämärissä huoneissa tällä hetkellä

yhä paremmin työelämässä hankitun osaamisen osoittamiseksi on tärkeää selkeyttää eri toimijoiden roolit ja varmistaa se että järjestelmä tuottaa työelämään sen tarvitsemaa osaamista

siellä pitää olla henkilöitä jotka myös itse tuntevat työelämän tarpeet ja vaatimukset

kyllä huomasin että vastaanottajana kaipasin oman osaamiseni kehittämistä kaiken aikaa

tässä esityksessä on tarkoitus myös vahvistaa näyttötutkintojärjestelmän resursseja kaiken kaikkiaan kun järjestelmää laajennetaan

miten perustelette tätä että olette jättäneet opettajat nyt tässä täysin huomiotta siinä mielessä että tämä ei ole ollenkaan riittävä toimenpide tämän osaava ohjelman kautta

nyt erityisoppilaita ollaan opettamassa osana normaalia perusryhmää ja toisaalta olette ohjaamassa nopeammin oppivia omiin ryhmiinsä

eli miten ensinnäkin määrittelette tämän kuka on nopeasti oppiva ja miten turvaatte sen että tulevaisuudessa meidän oppijat eivät ole eriarvoisessa asemassa koulutiellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan minäkin omasta puolestani kiittää ministeri sarkomaata arvokkaasta työstä ja tietysti ilahtuen olen huomannut että saamme tuonne keski suomeen kuitenkin tulevan opetusministerin

saimme tällä vaalikaudella sitten tarkoin varjella ettei tämä hallitus tee uudistuksesta historiallista epäonnistumista

opetusministeriön toimialalla on tapahtunut paljon voisiko sanoa hyvää sekä huonoa

arvoisa puhemies

joillakin keskustelu koulutusviennistä pelkistyy ehkä kuitenkin liian paljon maksujen perimiseen

joudummekin jälleen pelastamaan huippututkimuksen tulevaisuutta nyt akatemiavirkojen säilyttämisellä akatemiassa

tämä esitys on ehkä jonkinlainen lohdutuspalkinto maksujen perimiselle

esityksellä vahvistetaan mahdollisuus yliopistoille ja ammattikorkeakouluille periä lukukausikohtainen hakemuksen käsittelymaksu muun kuin eu ja eta alueen valtioiden tai sveitsin koulutusjärjestelmään kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen suorittaneilta hakijoilta

miten kunnat tämän tehtävän hoitavat

yhdellä käsittelymaksulla hakija voisi hakea useaan samana lukukautena alkavaan koulutukseen

on hyvä että hallitus on myöhemmässä käsittelyssä tarkentanut esitystä ja muokannut sitä niin että maksua ei kytketä kansalaisuuteen koska hakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset eivät ole sidottuja heidän kansalaisuuteensa vaan siihen minkä maan koulutusjärjestelmän mukainen korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto on

opetusryhmäkoosta olemme täällä sivistyneesti kiistelleet useaan otteeseen

hakeminen muun kuin eu ja eta alueen valtioiden koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella tarkoittaa että opiskelija esittää hakukelpoisuutensa perusteeksi jonkin eu tai eta alueen ulkopuolisen valtion koulutusjärjestelmän mukaisen tutkinnon tai opintoja

kukaan ei ole kuitenkaan esittämässä näihinkään ryhmiin ryhmäkokorajoja

miten selitetään tilanne vanhemmille joiden lapsi tulee kiusatuksi ylisuuressa ryhmässä kun opettaja ei yksinkertaisesti pysty huomioimaan kaikkea

arvoisa puhemies

on tosiasia että opettajia hakeutuu muihin tehtäviin kovalla vauhdilla

korkeammasta valtionosuuden määrästä luovutaan

lisäksi opettajat kokevat koko ajan riittämättömyyden tunnetta työssään kun vaatimukset ovat liian kovat

valtionosuusrahoituksen porrastuksia muutetaan myös niin että ne kohtelevat oppilaitoksia yhdenvertaisesti

sisäoppilaitosmuotoinen opetus on edelleen kansanopistojen ominaispiirre ja siihen on tulossa korotettu oppilaitoksissa asuvien oppilaiden yksikköhinta

monelle tämä on merkinnyt koko yläkoulun ohi livahtamista homeisissa sisätiloissa tai ahtaissa parakeissa joiden sisäilma on myös kyseenalainen

myös kansanopistojen erityistehtävien perusteella maksettavat yksikköhintakorotukset säilytetään mutta tasoa muutetaan suhteessa uuteen korottamattomaan yksikköhintaan siten että niiden rahallinen vaikutus säilyy samana

kukaan hallituksesta ei vastaa myöntävästi

ministeri sarkomaa on käskyttänyt kuntia hoitamaan ongelman kuntoon

näin oppilaitokset voivat panostaa laadun kehittämiseen suoritemäärän kasvattamisen sijaan

edelleenkin olen sitä mieltä että sosialidemokraattien elvytysohjelmassa oleva valtion investointiavustus kunnille rakentamiseen olisi erinomainen asia nimenomaan homekoulujen korjaamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen tulisi pystyä osoittamaan selvää tukea kuntataloudelle jotta erityistukea tarvitsevia lapsia voitaisiin todellakin opettaa tavallisissa yleisopetuksen ryhmissä

nyt tulisikin vielä selvittää miten paljon erityistä tukea tarvitsevia on yleisopetuksen ryhmissä ja pohtia lainsäädännön kautta ryhmäkoot integraatioluokkiin

täällä nyt ei perussuomalaisia ole kovin monta salissa mutta ihmettelen kyllä suuresti sillä perussuomalaisten esityksessä näkyy nimittäin että taiteilijan toimeentuloa halutaan heikentää

tämä kyllä kuulostaa tosi omituiselta

suoritusrahoitusosuudessa huomioon otetaan suoritetut tutkinnot ammatillisessa koulutuksessa tutkintojen osat ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen osat ja lukiokoulutuksessa lukion oppimäärän suoritukset

vaikuttavuusrahoitusosuudessa otetaan uutena tuloksellisuuden mittarina käyttöön opintojen keskeyttämisen vähentäminen opiskelijahyvinvointikysely ja opiskelijoiden antama työelämäpalaute

lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa huomioitaisiin myös tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko opintoihin siirtyminen sekä henkilöstön kelpoisuus ja kehittämistoimenpiteet